mutta arvoisa puhemies sen lisäksi miten me toimimme täällä länsimaiden sisällä ja keskenämme demokratioissa tilanteen ratkaisemiseksi siellä tarvitaan uusia keinoja varmasti ja niistä keskustellaan se mitä ulkoministeri äsken sanoi syyrian tilanteesta on avainasemassa

eli tämä on täysin päinvastoin kuin mitä ministeri stubb äsken sanoi että yritetään poistaa rakenneloukkuja siitä että ihmiset eivät menisi töihin päivähoitoon pääsemisen vaikeuttaminen haittaa perheiden työllistymistä ja lasten oikeutta tasapainoiseen varhaiskasvatukseen

niin kuin ministeri vapaavuori sanoi tässä on myös ympäristöratkaisujen näkökulmasta ja uusiutuvan energian tuotannon näkökulmasta kysymys erittäin hienosta hankkeesta josta suomalaiset voivat olla hyvin iloisia

samalla teollisuuspäästödirektiivi joka on eusta tuleva suuria laitoksia koskeva päästödirektiivi otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja se osaltaan yhdenmukaistaa vaadittua ympäristöteknologiaa ja ennakoitavuutta kun uusi parhaan käyttökelpoisen teknologian vaatimus täsmentyy ja sen oikeusperusta vahvistuu

nyt teillä on tilaisuus pääministeri vastata tähän vakavaan huoleen joka suomen korkeakouluväen asiantuntijoiden professorien keskuudessa on että ette suhtaudu tietoon vakavasti

arvoisa puhemies

otetaan käyttöön valvontamaksu jolla pyritään varmistamaan se että valvonta suunnataan kohteisiin jotka työllistävät enemmän ja valvonnan laatu samalla paranee ja myös ennakoivat menettelyt paranevat niin että toiminnanharjoittajat voivat välttyä ajautumasta ongelmiin ympäristövaateiden kanssa

varhaiskasvatus ja oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen ovat lapsen oikeus ja se että hallitus nyt lähtee arvioimaan ja rajoittamaan tätä lapsen oikeutta sen perusteella mikä tämän vanhempien työmarkkinatilanne on on todella erikoinen arvovalinta

edelleenkin vastuu energia asioista ja toisaalta veropolitiikasta kuuluu muille ministereille mutta on syytä tosiaan tuoda esille se että mielestäni ei ole mitään esteitä etteikö hyvin puhdistetuilla tekniikoilla sellaisilta soilta jotka ovat jo ojitettuja ja luontoarvonsa menettäneitä voida nostaa turvetta lyhyellä aikavälillä niin että se turvaa sivupolttoaineen saannin ja niin että voidaan lopettaa kivihiilen käyttö näissä kattiloissa

lakiesityksessä otetaan myös huomioon talvivaara selvityksistä tulleet ehdotukset siitä miten vaativissa haastavissa kriisitilanteissa erilaisia poikkeusmenettelyjä saadaan käyttää ja miten toisaalta voidaan varmistaa että ei ajauduta hallitsemattomiin ympäristöongelmien kierteisiin

toisaalta jotkut uskovat että olennaisinta jotta ihmiset pääsevät työelämään on tehdä työnteosta ja sosiaaliturvan yhdistämisestä kannattavaa niin että saadaan silta sosiaaliturvasta työelämään

perustulo lähtee siitä että kun ihminen voi viedä tavallaan osan sosiaaliturvasta mukanaan kun menee töihin niin työnteko olisi aina kannattavaa ja ihmisillä on vahva perusta yrittää kokeilla itse olla aloitteellisia

ja arvoisa puhemies olen todella yllättynyt siitä että kokoomuslainen opetusministeri myös edustaja lauslahti tässä nyt korosti että tällainen kyyläämistä korostava lainsäädäntö on teidän mielestänne hyvää vuoropuhelua

näiden poikkeusmenettelyjen käyttöä ja valvontaa tiukennetaan ja samalla lupamenettelyyn liittyvää ohjeistusta tiukennetaan niin että hakemukset ovat riittävän korkeatasoisia eli yksinkertaisesti toiminnanharjoittajankin pitää tietää mitä toimialaa hän lähtee toteuttamaan ja miten siellä pitää toimia jotta ympäristövastuu on kunnossa

mutta samaan aikaan kun te olette miettimässä perustulokokeilua niin te olette miettimässä raippoja rangaistuksia leikkauksia ihmisten oikeuksiin päästä työelämään ja ajattelette että rajoituksilla ihmiset pääsisivät

miten ihmeessä se on hyvää vuoropuhelua että vanhemmat esimerkiksi pätkätyöläiset joutuvat arvioimaan muuttuvaa työmarkkinatilannettaan ja häpeämään sitä että heidän lapsensa voi joutua ehkä vaihtamaan ryhmää ja ryhmäkoot kasvavat sen perusteella mikä on heidän työmarkkinatilanteensa

on todennäköistä että turpeen kannattavuus jo tästä syystä heikkenee suhteessa metsähakkeeseen ja niihin kattiloihin joissa käytetään pelkästään uusiutuvaa pelkästään puuperäistä ainetta

arvoisa puhemies

olin paikan päällä itse katsastamassa tilannetta

monilla suomalaisilla on tällä hetkellä tunne että jo riittää talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmien suhteen ja itselläni on sama tunne

kaiken kaikkiaan ympäristönsuojelulaista tulee rakenteeltaan selkeämpi niin että sitä on helpompi viranomaisten toteuttaa ja toiminnanharjoittajien helpompi tietää mitä heiltä edellytetään

kun mennään tarkemmin läpi näitä eri kysymyksiä niin todella ympäristönsuojelulaki on meidän keskeisin väline turvata ympäristön tila suomessa

kun katsastimme tilannetta niin tällä hetkellä tämän ajankohtaisen jätevesivuodon osalta tilanne on se että yhtiö on viranomaisten valvonnassa ja avustamana pystynyt rajaamaan varoaltaisiin kaivosalueen sisälle valtaosan siitä vuodosta mitä kipsisakka altaasta on tullut

kun puhutaan ympäristöluvituksesta ja valvonnasta niin usein keskustelua käydään siitä näkökulmasta miten voidaan varmistaa että luvat ovat saatavissa nopeasti

tässä on todella aika historiallinen tilaisuus päivittää varhaiskasvatuslaki vastaamaan sitä lapsen kokonaiskasvatuksen ja oppimisen kokonaisuutta kun varhaiskasvatus yhä enemmän nähdään nyt kun se on myös opetusministeriön alla osana opetuskokonaisuutta ja voidaan auttaa sitä että kaikilla nuorilla perhetaustasta riippumatta on myös sitten valmiudet selviytyä peruskoulussa ja siten vahvistaa yhteiskunnan tasa arvoisuutta

mutta täytyy muistaa että koko meidän korkeatasoisen teknologisen osaamisen ja teollisten prosessien tuottavuuden ja tehokkuuden taustalla on se että me olemme aikanaan lähteneet laittamaan ympäristönormituksen avulla päästöjä kuriin ja tehostaneet tuotantoa niin että kun taloudellisissa prosesseissa arvioidaan jo ennalta mahdolliset ympäristöhaitat minimoidaan ne valittavalla hyvällä teknologialla niin saadaan sekä taloudellista tulosta että minimoidaan ympäristöön tulevaa haittaa

arvoisa puhemies

elikkä ympäristösääntelyä kun yleisesti arvioidaan niin teollisuuden toiminta on suomessa laajentunut viime vuosikymmeninä kuitenkin liikevaihdolla mitattuna ja samana aikana ympäristösääntely on johdonmukaisesti kiristynyt johtuen siitä että erilaiset päästöt aiheuttavat terveys ja ympäristöhaittoja heikentävät meidän ympäristön tilaa ja ilmastonmuutos kaikkiaan uhkaa koko globaalia talousjärjestelmää myös euroopan taloutta

edustaja tiilikainen aivan oikein puhui siitä että päästökaupan tarkoitus on myös vauhdittaa vihreän talouden investointeja ja edistää uusien työpaikkojen luomista vähäpäästöiselle sektorille

eli miten ministeri näkee sen että tässä ei ole määritelty tätä oikeutta laadukkaaseen pedagogiseen kasvatukseen kovinkaan tarkkaan ja on jätetty se hoivan ja oppimisen käsite aika ylätasolle

eli vähäpäästöisen vihreän talouden rakentaminen on suomen kilpailukyvynkin kannalta välttämätöntä että me saamme raaka aineista enemmän irti pienemmästä määrästä enemmän irti

meidän kansallisomaisuudessa meidän pohjavedet vesistöt ilmanlaatu ja muutoinkin ympäristön tila ovat uudessa perustuslaissa myös perustuslaillista oikeutta ja jokaiselle ihmiselle on turvattava oikeus puhtaaseen ympäristöön

ylipäätään koko jätevesiongelmassa on kysymys vakavasta ympäristökysymyksestä jonka hallintaan kainuun ely keskus on myös pyytänyt virka apua tarvittaessa kaikilta muilta viranomaisilta jotka voivat tässä tilanteessa auttaa

euroopan komissio on todennut että meillä on kehittämistarpeita uuden päästökauppakauden alkaessa ensi vuoden alussa siinä että hiilen hinta oikeasti ohjaa näihin investointeihin

miten tässä voidaan varmistaa että tämän lain pohjalta jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lapsena oppimiseen ja kasvamiseen kokonaisuudessaan tulisi pedagogisesti huomioitua

tätä kehitystä me yritämme myös yrityspuolella ympäristösääntelyllä tukea ja kaiken kaikkiaan yritämme aina varmistaa että ympäristösääntelyä edistetään oikeudenmukaisella tavalla joka ottaa huomioon erilaiset olosuhteet suomen erityispiirteet mutta varmistamme sen että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ihmisten terveyden puolustamisen tavoite ympäristön tilan puolustamisen tavoite aina toteutuu koska sen vaarantaminen olisi taloudelle hyvin haitallista koko talousjärjestelmän romahduksen ollessa mahdollisesti edessä jo hyvin lyhyellä aikavälillä jos päästöjä ei vähennetä

me olemme hallituksessa arvioineet sitä että komissio on tehnyt kuusi toimenpide ehdotusta joiden pohjalta varmistetaan että markkinat toimivat kunnolla ja että hiilen hinta olisi kohtuullinen

on selvää että tällä hetkellä kaivoksen metallitehtaan toiminta on keskeytetty kaivostoiminta on myös keskeytetty ja ne eivät tule jatkumaan ennen kuin on saatu varmuus siitä että tämä jätevesipäästö saadaan kuriin

me pidämme komission analyysia oikeansuuntaisena ja kevään kuluessa arvioidaan millä tavoin varmistetaan markkinoiden toimivuus jolloin myös tämä tuloutuskysymys tulee liittymään siihen

hyvällä ympäristön tilalla on suoria taloudellisia hyötyjä ekosysteemipalvelujen puhtaan ruuan virkistyshyötyjen matkailun ja niin edespäin kautta ja samoin se että edistetään uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottoa on iso mahdollisuus suomalaisille kun lähdemme ratkaisemaan globaaleja megatrendejä

on myös olennaista muistaa se että ilmastorahoituksessa lähivuosina kansainvälisten päästövähennysvelvoitteiden kaikkien maiden osalta noustessa siihen pyritään on etsittävä ratkaisuja kuinka ilmastorahoituksen avulla vahvistetaan kehitysmaiden teknologista kehitystä ja silloin ilmastorahoitus on luonteva ja kasvava osa kehitysyhteistyötä

arvoisa puhemies

esimerkiksi vesiensuojelussa veden puhdistamiseen liittyvässä osaamisessa meidän yritykset väisälän mittareista kemiran puhdistusratkaisuihin ovat sellaisia joita kelpaa ministerinä maailmalla esitellä ja osittain niiden kehitys johtuu siitä että me kotimaassa varmistamme että nämä ratkaisut on otettu käyttöön

haluan ensi alkuun sanoa että arvostan sitä tapaa miten pääministeri stubb on tässä vastannut kysymyksiin ja puolustanut vapaata yhteiskuntaa niin täällä kuin pariisissa viime sunnuntaina

kyllä minä lapioisin sitä turvetta ja metsähaketta ja mielelläni metsähaketta sitten enemmän ja turvetta niin vähän kuin sen kattilan tekniikka sallii ja peruskorjauksilla sitä osuutta voidaan vielä vähentää tätä alan asiantuntijat ovat minulle vakuuttaneet

te olette toteuttaneet tosi isoja leikkauksia joista monet vaarantavat kotimaista ostovoimaa ja perheiden luottamusta omaan tulevaisuuteensa sekä heikentävät meidän koulutusta ja tulevaisuuden osaamista ja sitten on ollut tämä kilpailukykypaketti joka on osin viivästyttänyt niitä oikeita toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi tässä maassa kun sitä on vain odoteltu ja odoteltu

ministereiden välillä käydään säännöllisesti keskustelua näitten eri hankkeiden ympäristöturvallisuusnäkökulmistakin ja olen tämän asian tuonut ministeri kyllösen tietouteen että tähän nykyiseen käytäntöön sisältyy riskejä mutta on selvää että tätä kokonaisuutta pitää arvioida myös taloudellisten resurssien näkökulmasta mutta nämä ympäristöturvallisuusnäkökulmat on tuotu esille

on muistettava että terroristit hyökkäävät juuri vapaata yhteiskuntaa vastaan pyrkimällä saamaan meidät itse alkamaan rajoittamaan meidän vapauttamme ja pyrkimällä asettamaan eri väestöryhmiä keskenään vastakkain pyrkimällä luomaan epäluuloa

kaivosteollisuudessa vaikka outotecin kaltaiset teknologiat ovat sellaisia joilla voidaan ratkaista kaivosteollisuuden vesienhallinnan ongelmia ja tehostaa vesien käyttöä

ja paras tapa torjua tällaista epäluulon herättämistä on samaan aikaan puolustaa laajoja kansalaisvapauksia ja sananvapautta osoittaa että ilmaisunvapaus sananvapaus on myös keskinäisen kunnioituksen pohja ja sitten sen sananvapauden pohjalta pyrkiä lisäämään tässä keskinäisriippuvuuksien maailmassa ymmärrystä väestöryhmien uskontojen eri maailmankatsomusten välillä niin suomen sisällä euroopan sisällä kuin myös suhteessa muuhun maailmaan

arvoisa puhemies

kysynkin

miten hallitus nyt näkee että työllisyyttä ja yrittäjyyttä voitaisiin edistää vielä loppuvuoden aikana koska nyt tarvittaisiin positiivisia signaaleja siellä miten saataisiin lisää investointeja suomeen

tosiaan niin kuin ministeri ihalainen toi esille meillä on paljon uusia tekniikoita hienoja tekniikoita joissa voidaan saada kotimaista ja uusiutuvaa energiaa käyttöön jo nyt niin että sivupolttoainettakaan ei tarvita jolloin päästään tästä kysymyksestä että kivihiili voisi syrjäyttää sen toisen sivupolttoaineen siinä

se että hallitus on valmis toteuttamaan hyvin huonoilla ja epäreiluilla keinoilla tavoitteensa hintakustannuskilpailukyvyn parantamisesta osoittaa mielestäni huonoa harkintaa koska riski on nyt se että lähihoitajien kätilöiden pienipalkkaisten julkisen sektorin naisvaltaisten alojen arvostus ja työmoraali heikkenee ja samalla kuitenkin kertyy paineita sitten palkankorotukseen vuoden päästä

se koskee suomessa noin tuhatta laitosta ja se vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristö ja terveyshaittoja sekä veden energian ja materiaalin kulutusta tehostamalla ja yhdenmukaista malla ympäristönsuojeluvaatimuksia

onko teillä siihen uusia suunnitelmia koska valitettavasti tässä lisätalousarviossakin rahat menevät nyt yhden aiemman ongelman hoitamiseen eli talvivaaraan joka edelleen jatkuu

keskeisin muutos joka tulee tästä eun yhteisestä direktiivistä on parhaan käyttökelpoisen teknologian käyttämisen oikeudellinen sitovuus suhteessa päästötasoihin

on ihan selvää että me teemme kyllä sen eteen kovasti töitä niin eussa päästökauppatavoitteiden osalta että kivihiilen syrjäytyminen saadaan nopeammin toteutumaan kuin myös kotimaassa kansallisissa päätöksissä että varmistetaan että valtion toimin nämä kotimaiset uusiutuvat energiamuodot etenevät nopeammin

eikö ole oikein että puolustetaan sananvapautta ja ihmisten ilmaisunvapautta joka on myös sen pohja että ihmisillä on se vakaumus kuin heillä on uskonnollinenkin ja sen rinnalla lisätään kunnioitusta ja ymmärrystä erilaisia ajattelutapoja kohtaan

aiheutatte sekasortoa tällä teidän toiminnallanne ja silloin tarkoitus ei todellakaan pyhitä keinoja

voidaan määritellä eri haitallisille aineille päästötasoja jotka ovat oikeudellisesti sitovia ja ne on saavutettava ja samalla sitten eu tasolla tehdään alakohtaisia ratkaisuja siitä minkälaista teknologiaa pitää edellyttää

onko arvoisa pääministeri miettinyt sitä miten tästä voitaisiin päästä ulos

arvoisa puhemies

on hyvä tietää jos näin on että keskustan verkkolehdessä verkkoapilassa olleessa uutisessa ei ollut siis perää ja hyvä että hallitus on sitoutunut vahvaan ja itsenäiseen ympäristöhallintoon

on varmasti selvää että työmarkkinajärjestöjen pitäisi pystyä sopimukseen jossa työntekijät saavat myös oikeudenmukaisuutta lisää ja pystytään tavoittelemaan hintakustannuskilpailukykyä

me pyrimme osaltamme suomessa tässä eu tason jatkotyössä varmistamaan sen että nämä olisivat teollisuuslaitosten kannalta aina joustavasti toimeenpantavissa niin että investoinnit voidaan tehdä silloin kun se on myös taloudellisen toiminnan kannalta mielekästä ja arvioitaisiin kokonaispäästöjä

mutta haluaisin kysyä nyt ministeri lehtomäeltä lähinnä koska hän on asiasta vastaava ministeri ja ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus puhtaan veden riittävyys siis ympäristökysymykset ovat ihmiskunnan tämän vuosisadan suurimpia haasteita

mutta oletteko oikeasti sitä mieltä että huonoja ratkaisuja jotka voivat vaarantaa kotimaisten palvelujen kysynnän ja luoda työttömyyttä kannattaa toteuttaa vain sen takia että työmarkkinajärjestöt eivät ole vielä päässeet sopuun

jotta me voimme suomessa tehokkaasti vastata näihin haasteisiin pitäisikö meidän pikemminkin vahvistaa ympäristöministeriötä jotta nämä näkökulmat tulevat valmistelussa aina keskeisesti esille luonnontieteelliset argumentit politiikan kestävän kehityksen päätösten pohjalle

näitä sitovia päästötasoja vahvistetaan siis komissiotason päätelmissä jotka ovat komission täytäntöönpanopäätöksiä ja jäsenvaltioita suoraan velvoittavaa säännöstöä

pääministerillä oli oikea ja hyvä tilanneanalyysi siitä että suomi pyrkii korjaamaan myös kansainvälisen talouskriisin taustalla olevia syitä jotta voidaan varmistaa kestävä kansainvälinen talouskehitys ja pyrkiä myös tukemaan sellaisia ratkaisuja että me voimme tehdä hyviä veropoliittisia päätöksiä myös kotimaassa kun eussa pyritään yhtenäisiin veropäätöksiin

arvoisa puhemies

samalla hallitus on oikeassa siinä että nyt tehdään elvyttävää politiikkaa kun kuitenkin pidetään jokaisesta ihmisestä huolta työllisyydestä huolta mutta samalla katsotaan myös tulevaisuuteen niin uusien työpaikkojen luomisessa kuin julkisen talouden kestävyydessä

arvoisa puhemies

tämä hallitus on toistuvasti joutunut peruuttamaan päätöksiään ja on ilmennyt että laskelmat päätösten taustalla eivät ole pitäneet paikkaansa

me olemme toimeenpanossa hieman myöhässä johtuen tämän ison kokonaisuudistuksen haasteista ja eu komissiolle on ilmoitettu mistä tämä myöhästyminen on johtunut ja että esitys on nyt eduskunnassa ja senkin takia esityksen hyväksyminen suhteellisen nopealla aikataululla olisi tärkeää koska se on osa tätä direktiivin toimeenpanoa

tässäkin on selvää että tämä esitys heikentää työllisyysastetta ja heikentää tasa arvoa naisten asemaa työelämässä ja muitakin leikkauksia on tehty kuten eläkeläisten asumistuen leikkaus jonka hallitus on perunut

minä haluan nyt sanoa painokkaasti sen ääneen kun kuuntelen korkeakouluväkeä ja opiskelijoita että tämä teidän puheenne siitä että valtion velkaantumisen pysäyttäminen on se kaiken yli menevä tavoite kuulostaa tosi näköalattomalta niille ihmisille jotka haluavat olla luomassa tässä maassa uutta osaamista teknologiaa kehittää suomea eteenpäin

ja tähän kysyisinkin pääministeriltä siitä kun tässä on puhuttu paljon nyt vientiteollisuudesta jonka tukeminen on tärkeää mutta meillä on toisaalta kansainvälisessä vertailussa kotimaiseen kysyntään pohjautuvia työpaikkoja huomattavasti vähemmän kuin muissa maissa miten voidaan varmistaa sitä että kotimaiset pk yritykset pärjäävät ja mahdollisimman nopeasti voisivat työllistää lisää koska se on se alue missä meillä on suhteessa vähemmän työpaikkoja erityisesti palvelualoilla ja sitten toisaalta uuden osaamisen aloilla joista nyt viherkaulustyöpaikat erityisesti tulevat mieleen

nyt haluankin tuoda esille sen että kun te sanotte tässä yhteydessä arvoisa ministeri grahn laasonen varsin hyvin asioita varhaiskasvatuksen merkityksen puolesta niin kaikki hallituksen toimenpiteet menevät toiseen suuntaan ja rajoittavat ihmisten mahdollisuuksia saada lapsia varhaiskasvatukseen päästä itse työhön

parhaan käyttökelpoisen teknologian vaatimus edistää tosiaan myös ympäristöteknologiaa ja elinkeinopolitiikan ja ympäristöpolitiikan viranomaisten yhteistyöllä me pyrimme varmistamaan että suomessa iso osa tästä teknologiasta olisi kotimaista tuotekehitystä ja edistäisi suomalaisen teollisuuden kasvua cleantech aloilla

arvoisa puhemies

jotta lupia voidaan tehokkaasti myöntää lupamenettelyä on syytä tehostaa niin toiminnanharjoittajien kuin luvittajien kannalta ja samalla myös valvonnan tasoa ja laatua on priorisoitava ja parannettava

mutta erityisesti olen huolissani viime viikkojen uutisista suomen kansainvälisestä roolista ympäristöneuvotteluissa ja maailman ympäristön tilan pelastamisessa ja ilmastosopimuksen aikaansaamisessa

tässä ehdotuksessa valvonnan suunnitelmallisuus paranee ja koska valvonnan resurssit ovat rajalliset lakiehdotus mahdollistaa elyille priorisoinnin riskiarvioinnin perusteella

on tärkeää että verotuksella pyritään paitsi lisäämään työnteon kannustavuutta ja ohjaamaan ympäristöllisesti kestävään toimintaan niin ennen kaikkea pitämään tuloerot suomessa kohtuullisina

se tieto mikä tuli siitä että suomi leikkaa kehitysyhteistyörahojen sisällä erityisesti ilmasto ja ympäristörahoitusta varsin kovalla kädellä oli kova isku suomen kansainväliselle työlle

valvotaan myös ennalta jotta autetaan toiminnanharjoittajia ennalta välttämään ongelmia tästä siis myös taloudellisessa mielessä kaikki hyötyvät

kun painopistettä siirretään tuloverotuksesta progressiivisesta verotuksesta tasaverojen suuntaan ihan perustellusti on tärkeää että silloin työn verotuksen puolella suunnataan kompensaatiota pienituloisille

tähän liittyen on kiinnostavaa että kun te pääministeri piditte tvssä poikkeuksellisen puheen viime viikolla niin te esititte joukon tilannekuva arvioita jotka olivat varsin voimakkaita ja kärjekkäitä ja niitten pohjalta te sanoitte että teillä on nämä politiikan päätöksen tavoitteet joista te ette voi tinkiä

arvoisa puhemies

elikkä lupahakemukset voidaan toimittaa valtion lupaviranomaiselle sähköisesti ja sähköistä tiedottamista edistetään kuulemisessa ja päätöksestä tiedottamisessa

mitä vähemmän progression piirissä on veroja sitä enemmän pitää verotuksen kevennys suunnata pienituloisille jotta tuloeroja kaventava vaikutus pysyy samana

miten te ministeri nyt voitte varmistaa että suomi pitää lupauksensa ilmasto ja ympäristörahoituksessa ja että pariisin ilmastosopimuksessa olemme rakentava toimija

kun edustaja myllykoski sanoi että kestävää kalastusta voi harrastaa jatkossakin niin nyt olisi korkea aika aloittaa se on minun viestini ministerille ja eduskunnalle

tämän hallituksen filosofia on koko ajan ollut se että yritetään saada maksimaalinen ympäristöhyöty siitä että laivaliikenne joka aiheuttaa merkittäviä päästöjä siirtyisi puhtaampiin polttoaineisiin

lupahakemusten etenemisen seurantaan otetaan uusia työkaluja ja myös tämän varsinaisen lakiesityksen ulkopuolelta meillä on käynnissä yhteis työ elinkeinoelämän kanssa siitä että otetaan elyissä käyttöön sellaisia käytäntöjä että valvojat ja luvittajat ennalta isoissa hankkeissa keskustelevat toiminnanharjoittajan kanssa jo ennen lupahakemuksen jättämistä jotta hän tietää mitä häneltä edellytetään ja pyritään varmistamaan että kaikki tieto on alkuvaiheessa käytössä

tämä hallitus on toiminut näin nostamalla perusturvaetuuksia ja painottamalla kunnallisen perusvähennyksen avulla verotuksen kevennystä pienituloisille

esimerkiksi se että suomi olisi vaarassa joutua brysselin ohjaamaksi ei pidä paikkaansa koska alijäämämenettelyssä on valtaosa euroopan maista jo ollut ja siinä on lähinnä kysymys raportointivelvoitteesta

koska kokoomuksen julkaisemassa uusimmassa vero ohjelmassa tätä painotusta ei kuitenkaan ollut niin tarkistan ministeri kataiselta

tämä on erittäin hyvä kysymys ja kiitän edustaja kettusta siitä vakavasta huolesta minkä tälle asialle kohdistatte

nyt kun maailmalla suunta on menossa siihen että kalastusmatkailusta siihen liittyvästä opastoiminnasta kaikista välineistä mitä myydään tulee isoja tuloja tosi isoa bisnestä ja se on myös osa tätä erämaista puhdasta luontoa ja siihen liittyvää matkailua niin nyt vaelluskalakannat kuntoon kunnon alamitat sillä asetuksella ja saadaan suomeen lisää työtä

arvoisa puhemies

minä olen tyytyväinen jos eduskunta antaa tukensa sille että kaikki ne uudistukset mitä ympäristöministeriö on jo toteuttanut ja jatkossa toteuttaa ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulevat hyväksytyiksi eduskunnassa koska niissä puututaan juuri näihin ongelmiin

eli nyt tehdään vähän joustavammin niin että ne kustannukset ovat sellaisia että ne eivät aiheuta tämmöisiä siirtymävaiheen korkeita muutospaineita

siinä pyritään löytämään niin metsätalouden ojituksen kuin turvetuotannon ojituksen osalta sellaisia ratkaisuja että vähennetään vesistöpäästöjä puhdistetaan ennen kaikkea näitä humus ja kiintoainespäästöjä jotka ovat olleet niitä merkittäviä vesistön laatua muuttaneita viihtyvyyttä heikentäneitä muutoksia

selvitysvelvollisuuksia koskevien lupamää räysten täsmentäminen ja rajaaminen vähentää myös toiminnanharjoittajien ja viranomaisten työtä ja sillä pyritään nopeuttamaan näitä lupaprosesseja